edustaja lindström nosti esille täällä keskustelussa teollisuuden toimintaedellytykset ja energian merkityksen ja energian hinnan merkityksen osana teollisuuden toimintaedellytyksiä ja kustannusrakennetta

itse asiassa mehän lanseerasimme kehysriihen yhteydessä kasvurahastokokonaisuuden jossa toisaalta finnveran rahoituselementtejä vahvistetaan toisaalta tekesiin keskitetään siemenvaiheen pääomasijoitustoiminta ja sitten myöskin teollisuussijoitukseen perustetaan suomalaisia kasvuyrityksiä rahoittava pääomarahasto

edustaja gestrin on oikeassa siinä että varsinkin konfliktin pitkittyessä on tietenkin selvä asia että sillä tulee olemaan myöskin taloudellisia vaikutuksia ukrainan yhteiskuntaan

myönnän keskustelun tässä vaiheessa on vastaus kuivunut vielä edustajille lapintie tila touhua räsänen nyt linjanmuutosta

edustaja kiviniemi viittasi palkkatasa arvoon

minulla on ollut mahdollisuus viime viikolla itse asiassa tutustua turussa telakkateollisuuden ja meriteollisuuden tilanteeseen ja eilen pietarsaaressa metsäteollisuuden tilanteeseen

itse asiassa kuulin tänään että euroopan investointipankki olisi jäädyttänyt luotonantonsa ja rahoituksensa ukrainalle ja vastaavantyyppisiä toimenpiteitä varmaan kuullaan vielä muitakin jotka sitten omalta osaltaan vielä vaikeuttavat ukrainan taloudellista tilannetta

kyllä hallitus on tehnyt toimenpiteitä myöskin yritysten rahoituksen vahvistamiseksi siitä tekemättä jättämisestä meitä ei tässä asiassa voi rehellisesti syyttää

työllisyyden hoidon määrärahat kuntien palveluiden rahoitus ja ylisuuret veronalennukset perustuvat menneen maailman toivekuviin ajatukseen ikään kuin talouden kasvu olisi jatkunut hyvänä

minun täytyy todeta että niin portugalissa niin irlannissa kuin kreikassakin jouduttaisiin tekemään talouden säästötoimenpiteitä talouden rakenteiden uudistamista riippumatta siitä ovatko nämä maat euron jäseninä vai eivät

mutta se mitä ette huomannut edustaja kiviniemi on että tämä ei jää pelkäksi selvitykseksi vaan toukokuun loppuun mennessä ensi keväänä on tarkoitus tehdä konkreettiset ehdotukset jatkotoimenpiteistä jotka voivat olla myös esimerkiksi lainsäädäntömuutoksia joilla sitten palkkatasa arvoa viedään eteenpäin

ja kun käy keskusteluja näiden molempien toimialojen kanssa joilla molemmilla myöskin tietynlainen rakennemuutos suomessa on käynnissä niin kyllä se keskeinen viesti molemmista suunnista oli se että meidän täytyy turvata kohtuuhintainen energia suomessa ja sitä hallitus omalta osaltaan on tekemässä

mutta tiedän myös että on käyty keskustelua siitä pitäisikö eun ja kansainvälisen valuuttarahaston laatia jonkinlainen yhteinen apupaketti tukemaan ukrainan taloutta

sen takia mielestäni ikään kuin sellainen maalailu että kreikka selviäisi talouden uudistamistoimenpiteistä sillä että se irtautuu eurosta on älyllisesti täysin epärehellistä puhetta ja mielestäni sellaista ei pitäisi myöskään jaella

se on totta että suomi on edustanut hyvin tiukkaa linjaa ja nyt myöskin tämä tiukka linja osittain tässä viime yön tai aamun tunteina tehdyssä päätöksessä näkyy muun muassa tämän sijoittajavastuun osalta

mutta niin kuin tiedämme eurokriisin puitteissa kansainvälinen valuuttarahasto asettaa myöskin apupaketilleen aina ohjelmallisia ehtoja ja ainakaan toistaiseksi ukrainan hallinto hallitustahan siellä ei tällä hetkellä ole ja maan johto eivät ole olleet kovin halukkaita niihin rakenteellisiin uudistuksiin joita myöskin tähän apupakettiin mahdollisesti sisältyisi

eli tässä suhteessa varmaan se keskeinen kysymys on miten me pystymme myöskin meidän perusteollisuudelle tässä tapauksessa paperi ja metsäteollisuudelle turvaamaan raaka ainetta kohtuulliseen hintaan

arvoisa puhemies

me olemme hyvin tarkkaan katsoneet sellaisia täsmätoimia joilla meidän mielestämme tässä suhdannetilanteessa talouskasvua voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla vahvistaa tukea pk sektoria kannustaa myöskin meidän yrityksiämme kasvamaan

arvoisa puhemies

mutta arvoisa puhemies täällä myöskin useammassa puheenvuorossa viitattiin meidän teollisuuden kustannusrakenteeseen laajemmalti ja osana sitä myöskin kustannuskilpailukykyyn ja palkkaratkaisuun ja edustaja zyskowicz kysyi allekirjoittaneelta mitä hallitus voisi tehdä maltillisen palkkaratkaisun synnyttämiseksi

täällä on paljon puhuttu tästä väliaikaisesta ervv mekanismista ja sen käyttöön tulevista muutoksista

se on yksi syy minkä takia hyvin ylpeänä olen tätä hallituksen esitystä myöskin esittelemässä koska näen että täysin verovapaista osingoista pitää päästä eroon

en muista että eduskunnan kannanottoihin olisi juurikaan sisältynyt ehdotuksia veronkorotuksiin tai menosäästöihin

mutta tämmöistä samanlaista kasvustrategiaa tarvitaan myöskin euroopan tasolla

nyt on hyvä muistaa että kysymyksessä on sopimus jolla me tehostamme kolmella eri tavalla tämän työkalun käyttöä mutta aina kun tätä työkalua käytetään päätökset tehdään erikseen yksimielisesti ja myös niin että suomen eduskunta osallistuu näiden päätösten tekemiseen

hallituksen suureellisesti lanseeraamat elvytystalkoot lukuisine tiedotustilaisuuksineen asettuvat näiden raakojen lukujen valossa oikeisiin mittasuhteisiin

lopuksi arvoisa puhemies minua ehkä hieman häiritsee tässä julkisessa keskustelussa ja myöskin tässä salikeskustelussa ennen kaikkea keskustan toimesta että täällä jollain lailla asetetaan vastakkain pienet ja keskisuuret yritykset ja suuret yritykset

taitaa olla niin että nuo eduskunnan kannanotot enemmänkin sisältyivät tiettyihin tärkeisiin investointeihin ja ehkä sitä kautta joihinkin menolisäyksiin

kaikki varmasti eduskunnassa tietävät että hallitus oli hyvin aktiivisesti tukemassa maltillisen keskitetyn palkkaratkaisun syntymistä jo kehysriihen yhteyteen ja olemme hyvin surullisia siitä että valitettavasti ratkaisua tuolloin ei syntynyt

veroparatiisien toimintaa pitää kansainvälisesti pystyä suitsimaan nykyistä paremmin jos tämä kysymys on tällä erää loppuun kyse työ ja vielä

totta kai hallitus arvostaa eduskuntaa sen kannanottoja eduskunta on ylin päättävä elin demokraattisessa päätöksenteossa mutta samaan aikaan meidän täytyy huomioida että liikkumatila hallituksella uusien investointien ja menolisäysten tekemiseksi on hyvin rajallinen koska me tiedämme että meidän täytyy nostaa veroja tehdä menosäästöjä jotta me voimme velkaantumista hillitä

stressitestithän tehtiin viime kesänä ja pyrimme koko ajan myöskin kehittämään pankkien stressitestejä jotta niistä tulisi entistä kattavammat ja tehokkaammat

me tarvitsemme kaikenkokoisia yrityksiä

minusta oli mahtavaa vierailla muutama viikko sitten edustaja tiilikaisen kotiseudulla käydä imatralla stora enson tehtaalla käydä lappeenrannassa upmn tehtaalla nähdä kuinka upea biodiesellaitoshanke upmllä on lappeenrannassa jonka uskon tuovan tulevaisuutta koko meidän metsäteollisuudelle perusvientiteollisuudelle

ehkä se suurin arvo stressitestien osalta on ollut juuri se avoimuuden ja tiedon lisääminen joka stressitestien kautta on saatu aikaan

valtio on omalta osaltaan valmis tämänkaltaista ratkaisua myöskin tukemaan mikäli se on kattava se on keskitetty ja siinä ovat toimialat selkeästi myöskin mukana ja tuo ratkaisu tukee työllisyyttä ja luo edellytyksiä uusien työpaikkojen syntymiselle

täytyy muistaa että nyt kysymyksessä on myöskin hyvin vahvasti pankkikriisi ja vaikka suomi lähtee siitä periaatteesta että ensisijainen vastuu pankkien pääomittamisesta on omistajilla ja pankkien kotivaltioilla niin se että me saamme tämän mekanismin kautta myöskin uuden työkalun käyttöön auttaa tämän pankkikriisin hoidossa

suomen luvut ovatkin varsin surullisia varsinkin kun muistamme miten valtiovarainministeri katainen vielä viime syksynä vakuutteli meidän selviävän kriisistä jos ei nyt ihan kuivin jaloin niin ainakin paremmin kuin muut euroopan maat

tapasin henkilökohtaisesti monia pohjoiskarjalaisia ja kyllä se viesti sieltä minulle oli se että nuorten yhteiskuntatakuuta pidetään erittäin hyvänä toimenpiteenä jolla juuri nuorten syrjäytymistä yritetään vähentää jolla nuorille tarjotaan mahdollisuus olla osana yhteiskunnassa

mutta samoin oli hieno käydä viime viikolla slush tapahtumassa kaapelitehtaalla ja nähdä nuoria innokkaita kasvuyrittäjiä jotka uskovat tulevaisuuteen haluavat menestyä ja luoda senkaltaista yrityskulttuuria suomeen että tänne kansainvälisestikin tullaan sitä ihailemaan

tänään on tietojemme mukaan toistaiseksi pääministeri vanhasen viimeinen kyselytunti pääministerinä ja haluamme tässä yhteydessä kiittää taitavasta sananvaihdosta kyselytuntien aikana ja kyllä niitä yhteistyön hetkiäkin vuosien varrelle on sattunut

kun viittasin täällä aikaisemmin siihen asiakirjaan jonka hallitus on laatinut niin itse asiassa viime viikolla taisi olla valtioneuvoston hyväksyttävänä semmoinen toimenpideohjelma jossa nyt eri sektoreilla on koottu hankkeita joissa hallitus aikoo kansainvälisesti tätä asiaa viedä eteenpäin eli nimenomaan suitsia veroparatiiseja ja veronkiertoa

kysyitte myöskin tästä yleisestä ilmapiiristä ja jaan myös näkemyksenne kyllä siitä että jos samaan aikaan meillä löytyy suomesta yrityksiä jotka jakavat osinkoja kymmeniä miljoonia mutta lomauttavat henkilöstöä saadakseen säästöjä yrityksessä aikaan tai jos yritysjohtajat vaativat hyvin maltillisia jopa lähellä nollaa olevia palkankorotuksia mutta nostavat omia palkkojaan niin tämänkaltainen toiminta ei luo luottamusta tähän yhteiskuntaan rakentaa maltillista palkkaratkaisua vaan tämänkaltainen toiminta sotii suomalaisten oikeudentuntoa vastaan

mitä tulee näiden basel iiin lakipaketin uudistamiseen ja tavallaan sen aikataulun aikaistamiseen niin uskon että se on varmasti myöskin jo ensi tiistaina ecofinin pöydän äärellä keskustelu saisi tulla kysyn

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

me emme todella ihan tarkalleen vielä tiedä mikä tuo sopeutustarve tulee olemaan jotta hallituksen yksi keskeinen talouspolitiikan tavoite eli velkasuhteen taittaminen tämän vaalikauden aikana tullaan saavuttamaan

edustaja kiviniemelle haluaisin todeta että jo viime hallitus yritti ajaa vakuuksia euroopassa eteenpäin

mutta minä jollain lailla kyllä toivoisin tähän suomalaiseen keskustelukulttuuriin sitä että jos me tiedostamme ongelman joka meillä tällä hetkellä on todellinen ikääntyneiden työllisyysasteen osalta se johtuu erilaisista asioista varmaan asenteista ehkä siitä että meillä on ollut eläkeputkea käytössä se johtuu siitä että ikääntyneillä ihmisillä on erilaisia kremppoja he ovat ajautuneet työkyvyttömyyseläkkeelle mutta joka tapauksessa ikääntyneiden ihmisten työllisyysaste on alhaisempi niin tässä julkisessa keskustelussa ei lähdettäisi siihen että jos joku esittää jotain selvitettäväksi niin me automaattisesti lähdemme ampumaan sitä ennen kuin tuota selvitystä on edes tehty

me tarvitsemme pieniä yrityksiä me tarvitsemme keskisuuria yrityksiä me tarvitsemme suuria yrityksiä koska vain yritysten kautta me myöskin synnytämme tähän maahan uusia työpaikkoja ja sitä hallitus tällä esityksellään on tekemässä

vakuuskysymyksessä on kyseessä veronmaksajien kansallisen edun ajaminen ja sen takia toivoisin että myöskin suomen oppositio on valmis tätä vaatimusta tukemaan

olen henkilökohtaisesti käynyt keskustelua myöskin työeläkeyhtiöiden edustajien kanssa siitä voisivatko työeläkeyhtiöt laatia eettisen sijoitustoiminnan pelisäännöt

minusta on selvä asia että kun uusia menosäästökohteita ja toisaalta myöskin veronkorotuskohteita etsitään niin silloin pitää hyvin laajasti asioiden olla pöydällä

mielestäni olisi hyvä jos tälle ajatukselle myöskin eduskunnassa saataisiin tukea jotta työeläkeyhtiöt voisivat myöskin sijoitustoiminnassaan välttää veroparatiiseja ja naisia loppuun käsitelty ja näin kyselytunti on päätynyt siirrytään päiväystyksen muihin asioihin lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen toinen asia joka koskee ehdotusta lainvalmisteluun ryhtymisestä ruotsin kielen muuttamiseksi valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla

arvoisa puhemies

pidän hyvin mahdollisena myöskin sitä että ympäristölle haitallisia tukia perataan tässä yhteydessä ja katsotaan löytyisikö sieltä mahdollisuuksia saada myöskin valtiolle lisätuloja

sen takia mielestäni tässä pitäisi kyllä kaikilla osapuolilla olla kykyä katsoa asioita hieman laajemmalti ja asettaa todella se yhteinen etu tässä tilanteessa oman edun edelle

sen takia kun näitä ongelmia tässä yhteiskunnassa on minä toivoisin semmoista tietynlaista avoimuutta myöskin siihen että rohkeasti ja avoimesti erilaisia vaihtoehtoja etsisimme ja sitten meistä poliittisista päätöksentekijöistä on kiinni mihin me loppujen lopuksi päädymme

arvoisa puhemies

ihan lopuksi haluan todeta edustajalle että muun muassa joustavan hoitorahan käyttöönotto on yksi konkreettinen esimerkki jolla myöskin parannetaan nuorten pienten lasten vanhempien myöskin naisten työnsaantimahdollisuuksia ja työntekomahdollisuuksia sillä että osa aikatyö ja perhe elämä on mahdollista yhteensovittaa tulevaisuudessa entistä paremmin jatkamaan vielä hetki nyt täytyy ottaa

se johtuu siitä että hallitus on hyvin itsepäisesti pitämässä kiinni ylisuurista veronkevennyksistä ja nämä veronkevennykset nyt sitten rahoitetaan velkarahalla

mutta näen että tämä on ehkä tyypillisesti senkaltainen tilanne jossa vuoropuhelu venäjän suuntaan tulisi käydä eun kautta eli euvenäjä vuoropuhelua pitäisi ehkä tässä yhteydessä tiivistää ja pyrkiä saamaan myöskin yhteinen näkemys ja rintama jota kautta ukrainan hallintoon niin hallitukseen kuin myöskin oppositioon pystyttäisiin vaikuttamaan

minusta nämä kaikki ovat toimia joilla luodaan edellytyksiä koko suomelle pärjätä joilla luodaan elinkeinoelämälle toimintaedellytyksiä parannetaan infrastruktuuria ja sitä kautta valtion toimin luodaan toimintaedellytyksiä yrityksille synnyttää myöskin uusia työpaikkoja keskiseen suomeen itäiseen suomeen ja pohjoiseen suomeen

edessämme on hukattujen mahdollisuuksien budjetti

mahdollisuuksia tähän on hallituksella ollut

me kannamme huolta koko suomesta

arvoisa puhemies

me haluamme että koko suomi pysyy asuttuna koko suomi pysyy aluekehityksen kärjessä ja sen takia näitä toimenpiteitä olemme tehneet

mutta olemme tehneet tiedotteen ja heti kun tuo tiedote julkistetaan niin siinä on myöskin kaikki luvut yksityiskohtineen olemassa ja ne antavat varmasti moneen edustaja tiilikaisen kysymykseen vastauksen

täällä myöskin edustaja lintilä mielestäni vähän epäreilullakin tavalla antoi hallitukselle moitteita siitä että merkittäviä avauksia ei olisi hallituskauden aikana tehty

me haluamme välittää viestin suomalaisille että me pidämme huolta julkisesta taloudesta koska itse asiassa terve julkinen talous vahva hyvinvointivaltio on köyhän ihmisen paras ystävä

täällä moni ikään kuin on esittänyt sen kysymyksen mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan ja minusta ihan oikeutetustikin kantaa huolta siitä kansainvälisen talouden epävarmuudesta jonka keskellä me tällä hetkellä olemme

viimeksi kehysriihessä tehtiin erittäin iso merkittävä uudistus verouudistus jonka tarkoituksena on juuri luoda edellytyksiä yrityksille kasvattaa omaa yritystoimintaansa investoida suomeen ja synnyttää myöskin uusia työpaikkoja

menosäästöt kohdistuvat hyvin monen eri ministeriön hallinnonalaan ja nämä yksityiskohtaiset luvut myöskin tuossa tiedotteessa kerrotaan

tällä olemassa olevalla tiedolla joka hallituksella on käytettävissä ja joka valtiovarainministeriön toimesta tullaan julkistamaan ensi viikolla näillä päätöksillä valtionvelka tulee taittumaan tulevina vuosina

me olemme tällä hetkellä monella tapaa sellaisessa tilanteessa että oikeastaan me muut maat voimme vain odottaa mitä kreikka itse tulee tekemään kun aikaisemmin me olemme olleet aktiivisia toimijoita valitsemassa ikään kuin työkalupakista työkaluja joilla talouskriisiä hoidetaan

mutta samaan hengenvetoon on rehellistä todeta myöskin se että tällä hetkellä kansainvälinen ympäristö liittyen ukrainaan mutta myöskin venäjän talouteen on erittäin epävarma

mitä tulee sitten kehitysyhteistyömäärärahoihin ja ehkä myöskin tähän kreikan tilanteeseen minusta on hyvin tärkeää että tilanteessa jossa me olemme isojen haasteiden keskellä kotimaassa ja meidän kaikkien on suorastaan velvollisuus löytää ratkaisuja joilla me edistämme talouskasvua ja parempaa työllisyyskehitystä me emme voi kuitenkaan sulkea silmiämme ja laittaa päätä pensaaseen ja ajatella että paha maailma menee sillä pois että me nyt sitten näin toivomme vaan kyllä meidän täytyy myöskin kantaa vastuuta kansainvälisesti siitä mitä tapahtuu sekä meidän maanosassa että globaalilla tasolla

tässä salissa ei tällä hetkellä kukaan ei kukaan pysty täsmälleen ottaen vastaamaan miten me voimme varmistaa tämän taudin leviämisen ehkäisyn

suomen ja venäjän yhteistyö niin kuin tiedämme on erittäin hyvä ja yhteistyö myöskin on luottamuksellinen ja sitä kautta varmasti näitä vuoropuheluja myöskin suomen ja venäjän välillä suoraan voidaan käydä

mutta kehysriihen päätöksillä sillä tiedolla joka meillä tällä hetkellä on käytettävissä valtion velkaantuminen tulee taittumaan ja se on ollut hallituksen yksi kärkiprioriteettitavoite

näiden vaikutusta myöskin suomen talouteen emme tarkalleen ottaen tiedä ja sen takia meidän täytyy myöskin varautua siihen että uusia haasteita myöskin suomen talouden osalta voi vielä olla tämän vuoden aikana edessä

tämä valtiovarainministerin mainostama ostovoiman kasvu on tilastoissa näkynyt kotitalouksien kulutuksen supistumisena ja säästämisasteen kasvamisena

me olemme rakentaneet oman hallitusohjelmamme niin mielestäni varsin viisaasti tämmöisen epävarmuuden aikakauteen että me vuosittain tarkastelemme tullaanko pääsemään näihin tavoitteisiin ja sitten jos emme pääse me olemme valmiita arvioimaan uudelleen tehtäviä toimenpiteitä

niin kuin ministerikin totesi on täysin tuomittavaa että kreikassa on vääristelty taloustietoja suorastaan valehdeltu